olen pitkään tehnyt kansanedustajana työtä samoin oma puolueeni jotta varhaiskasvatus päivähoito siirtyisi opetus ja kulttuuriministeriöön ja nyt se on hallitusohjelmaan kirjattu mutta näyttää siltä että voimavarat eivät siirry

meillä ensi vuoden talousarvioesitys on käsittelyssä ja on hyvä että tätä täällä eduskunnassa arvioidaan ja katsotaan mikä opiskelijoiden ja opintotuen osalta se kokonaisuus on

iso huoli on siitä miten suomen tärkein virasto opetushallitus voi toimia tehdä varhaiskasvatuksen perusteet jos voimavarat jäävät sosiaali ja terveysministeriöön

mutta haluan kiinnittää myöskin huomiota siihen että on erinomaista että ensi vuoden valtion talousarvioesityksessä on myöskin ateriatuen korotus

mielestäni tämä on sellainen asia joka eduskunnan tulee korjata jotta me saamme oikeasti tällä vaalikaudella hyvän päivähoitolain varhaiskasvatuslain jota on odotettu jo monta kymmentä vuotta

eli tyhjän päälle opiskelijat eivät jää

on myöskin hyvä että yliopistot saavat enemmän lisärahaa kuin koskaan aikaisemmin ainakaan niiden hallitusten aikana missä vasemmisto on ollut mukana

mutta on tärkeää että jatkossakin koulutukseen panostetaan ennen kaikkea näihin tasapuolisiin opiskelumahdollisuuksiin koska siinä todellakin on suomen tulevaisuus

mutta pidän tärkeänä että ihan mahdollisimman pian lähiaikoina opintotuki saadaan sidottua indeksiin ja pidän ihan hyvänä että myöskin eduskunta sitä arvioi kun budjettia käsitellään

ihan lopuksi haluan sanoa sen että tietenkään aina maailma ei tule hetkessä valmiiksi ja näyttää siltä että opposition linja on se että tuetaan sitä hallituksen esitystä ja esitetään vielä vähän lisää till siihen mitä budjetissa on

työ ja yrittäminen ovat parasta sosiaaliturvaa ja ne toimet joilla me luomme uusia työpaikkoja ennen kaikkea yrityksiä ovat kaikkein tärkeimpiä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

se oli kokoomukselle tärkeä tavoite

mutta risuja on eteisessä odottamassa jos se lupaus joka hallitusohjelmaan on kirjattu vanhemmuuden kustannusten korvaamisesta työnantajille ja niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta ei toteudu

suomi elää erittäin vaikeita aikoja ja nyt on kaikki tehtävä hallituksen niin kuin suomen eduskunnankin että tulevaisuus olisi parempi

naisvaltaiset alat eivät voi kasvaa jos tätä asiaa ei korjata

meidän on tehtävä työtä sen eteen että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaa niin että me voimme auttaa niitä suomalaisia jotka tarvitsevat apua ja tukea niin että meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja palvelut pelaavat

voitteko te luvata että tämä hallitusohjelman tavoite toteutuu ja voiko sen irrottaa sieltä työryhmästä jotta se varmasti ehtisi seuraavaan budjettiin

itse olen sen verran iäkkäämpi parlamentaarikko ja politiikan harjoittelija että kyllä muistan ne vuodet milloin me olemme lähestulkoon opiskelijaliikkeenä itsekin olen vanha opiskelijapoliitikko marssineet sen puolesta että saadaan ateriatuen korotukset

kun leikkauksia tehdään todella monella taholla on huolta ja me ymmärrämme hyvin kokoomuksessa ja varmasti koko hallituksessa myöskin eläkeläisten huolen ja sen takia tein ehdotukseni siitä että tulevaisuudessa valtion talousarviossa olisi väestöperusteinen vaikutusten arviointi että siellä läpivalaistaisiin se miten nämä kokonaisuudet isot muutokset vaikuttavat esimerkiksi lapsiperheisiin ja eläkeläisiin että tulevaisuudessa olisi silloin tämän kokonaisuuden hahmottaminen helpompaa

ne eivät ole itsestäänselvyyksiä

ettei totuus unohtuisi on sanottava että kuntatalous ei ole tasapainossa millään mittarilla

itse olin silloin sylin sopo vastaavana kun opintotukilakia tehtiin ja silloin ajatukset ja odotukset perheiden huomioimisesta olivat korkealla niin että kyllä tällä hetkellä pidän yhtenä epäkohtana sitä että jos opiskelija hankkii perheen ja kannustetaan että nuorena hankitaan lapsia jos se nyt opiskelijalle sopii sattumaan elämäntilanteeseen niin tällä hetkellä opintotuki ei tule tässä vastaan

tästä on tehty raportti valtiovarainministeri rinteen aikana ja toivon että tuo raportti nyt kaivetaan esille ja katsotaan miten se voidaan toteuttaa ja ehkä täydennyksenä tuodaan jo yleisperusteluihin niin että keskustelun käyminen olisi sitten vielä eduskunnassa konkreettisempaa edustaja krista kiuru ja sitten

kun katsomme sote uudistusta siitä vielä puuttuu selkeä kannustin että palveluita tehtäisiin kustannustehokkaammin

nyt juuri pitäisi miettiä millä tavalla me saamme aikaiseksi sen että vähemmällä rahalla saamme enemmän

lapsiköyhyys perheiden köyhyys on iso haaste myöskin suomessa ja siinä mielessä toivon että löydetään ratkaisut siihen että opiskelijaperheiden asema pystyttäisiin paremmin huomioimaan että voidaan yhdistää opiskelu ja perhe nykyistä paremmin myös

jos me tietäisimme paljonko julkisten palvelujen tuottaminen maksaa ja mikä on laatu me voisimme aina valita sen missä tehdään asioita vähemmällä ja paremmin

keskustelu on päättynyt

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle ensimmäinen kymmenettä pidettävään täysistuntoa hyväksyttänee

kysynkin nyt ministereiltä

onko varmaa että heti joulutauon jälkeen ryhdytte toimeen siinä että meillä on valmistelussa julkiset laaturekisterit ja teette kaikkenne että me saamme läpinäkyväksi sen tiedon paljonko palvelutuotanto maksaa

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeksas asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle ensimmäinen kymmenettä pidettävään täysistuntoon ja hyväksytään joka nostanee

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs kanslia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö panna pöydälle ensimmäinen kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

haluan tässä todeta vielä kerran että kun vastuullinen ja vastaava ministeri piti hallituksen vastauspuheenvuoroa hän kertoi hyvin yksityiskohtaisesti minkälaisia vaikutusten arvioita on tehty

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle ensimmäinen kymmenettä pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

nyt on kaikkein olennaisinta se että me emme päästä työttömyyttä karkaamaan edistämme yrittäjyyttä ja pehmennämme laman vaikutuksia kansalaisiin

se mitä me kokoomuksen puolelta esimerkiksi olemme nostaneet on se että näitten tehtyjen vaikutusarvioiden dokumentointi tuotaisiin esimerkiksi budjetin yleisperusteluihin ja me emme ole epäilleet sitä tai nostaneet esille etteikö arvioita olisi tehty

eikö nyt olisi aika viedä tätä asiaa eteenpäin lisätä työelämän tasa arvoa mutta ennen kaikkea saada sinne hoito hoiva ja esimerkiksi kauneusalalle työnantajiksi niitä yksinyrittäjiä joita valtaosa naisista on

sinivihreän hallituksen keskeinen tavoite on edistää työelämän tasa arvoa mutta ikävä tosiasia on se että niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä naisten syrjintä työmarkkinoilla jatkuu

vanhemmuuden kustannukset ovat myöskin naisvaltaisilla aloilla ikävänä jarruna kun esimerkiksi työllistetään lisää työntekijöitä yrityksiin

ei ole mitään järkevää syytä miksi nimenomaan naisten työnantajien pitäisi korvata vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset

sinivihreä hallitus onkin viisaudessaan hallitusohjelmaan kirjannut lupauksen että hallitus edistää vanhemmuuden kustannusten jakamista mutta myöskin lisää valtiovallan korvausta siitä elikkä tämä asia on kirjattu nyt hallitusohjelmaan

suuresti kunnioittamani arvoisa puhemies

meille kokoomuslaisille kansanedustajille keskeisin toive ja tavoite oli saada kehysriiheen tuntuvia toimia uusien työpaikkojen hyvän työelämän ja yrittäjyyden edistämiseksi ja tässä hyvin hallitus onnistui

tiedän että ministeri hyssälä on nimennyt tähän työryhmän mutta hallituskausi alkaa olla aika pitkällä ja kysynkin tässä ja nyt milloin me eduskuntaan saamme lakiesityksen jotta tämä hallitusohjelman lupaus saadaan kirjattua

mielestäni oli hyvä että hallitus korjasi päätöstään ripeästi ja reilusti ja on tietenkin ihan selvää että me tulemme valtiovarainvaliokunnassa puimaan hyvin tarkkaan kehysselonteon antia

kannustan hallitusta edelleen laajentamaan vähennystä ja hyvä kohde olisi kuntoutus

näin edistettäisiin terveyttä ja toimintakykyä ikääntyvän väestömme keskuudessa

pettymys oli hienoinen itse asiassa ihan tuntuva kun vieläkään ei edetty tässä työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaamisessa

juuri ministeri risikko tähän edustaja kauman kysymykseen vastasi mutta haluan todeta että hallitusohjelma velvoittaa hallitusta löytämään ratkaisun yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa

kysymyksessä on iso yrittäjyyden jarru ja työelämän tasa arvon häpeätahra

se toisi esille millaisia kustannuksia vanhemmuus aiheuttaa ja se myöskin mahdollistaisi niiden tasaamisen ja ehkä sitten jatkossa valtion lisäpanostuksen jos tähän lisärahaa löydettäisiin

siksi oli viisasta vähentää ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksia lisätä voimavaroja oppisopimukseen ja uudistaa oppisopimusta

toivon että hallitus vielä syksyn budjettiriihessä arvioisi koulutus ja yhteiskuntatakuuta ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja

me emme voi sulloa kaikkia nuoria lukioihin vaikka lukiot vetävät niiden aloituspaikat ovat joustavampia

meillä on edessä haastavat ajat

alkoholin ja ylipainon aiheuttamat sairaudet ovat karmaiseva taakka kansanterveydelle ja siksi pidän näitä veronkorotuksia tervetulleina vaikka toki esimerkiksi alkoholin veronkorotukseen liittyy aina mahdolliset ongelmat siitä että tilastoimaton kulutus kasvaa

on aivan selvää että sote uudistuksen mutkista ja virheistäkin on otettava oppia

muutoin tavoite potilaan pompottelun poistavista sujuvista hoitoketjuista ei toteudu hoitojonot ja terveyserot tulevat kalliiksi

pääministeri kataisen hallituksen keskeinen tavoite on se että jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on hyvä oppia myöskin opettajilla on työrauha opettaa ja jokainen oppilas saa tarvittaessa avun ja tuen

myös kiitos vanhempainliitolle suomen rehtoreille ja oajlle jotka ovat vauhdittaneet näitä esityksiä

olen ehdottanut tässä keskustelussa sitä että kouluissa tehtäisiin koulurauhasopimus ja tällä haluan korostaa sitä että on erittäin tärkeää että myöskin vanhemmat ovat vahvasti mukana vanhemmat tietävät minkälaiset koulukurisäädökset kouluissa on ja myöskin oppilaat ovat mukana tekemässä tätä työtä

kun tässä säädetään nyt siitä että kouluissa opetussuunnitelman yhteydessä tehdään suunnitelma miten koulukuria viedään eteenpäin niin toivon että sivistysvaliokunnassa kirjataan ja esitetään että tätä esitystä tarkemmin olisivat vanhemmat mukana kodin ja koulun yhteistyö on käyttämätön voima vara ja myöskin oppilaat olisivat vahvemmin mukana

se mistä oppositio aikoo säästää ei ole tullut selväksi mutta ainakin ne listat on yhdessä sovittu piilotettavan

toivon että jatkokeskusteluissa niin keskusta kuin perussuomalaisetkin kertovat miten te tulette valtiontalouden tasapainottamaan mitkä ovat teidän vaihtoehtonne vastuullisina opposition edustajina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itämeren aalloilla juhannuksena purjehtiessani vakuutuin taas kerran siitä että lopulta kaikkein tärkeintä tietenkin purjehduksen ohella on se että me huolehdimme ympäristöstä

ennen joulua kun talousarvion hyväksymme voi maailma olla jo aivan toisenlainen mutta kaksi asiaa on kuitenkin varmaa

meidän päättäjien tehtävä on huolehtia vastuullisesta ympäristöpolitiikasta oli taloudessa heikot tai hyvät ajat

suomalaisten hyvinvoinnin ja suomen menestyksen kannalta on aivan olennaista se että kansakunnan voimavarat ovat täydessä käytössä se että miehet ja naiset ovat työelämässä tasa arvoisesti ja myöskin se että kansakunnan vanhemmuuden voimavarat isät ja äidit ovat täydessä käytössä

ensinnäkin poliittisten toimiemme painopisteen on oltava uusien työpaikkojen ja yritysten synnyn uuden osaamisen ja sitä kautta kestävän kasvun sekä kilpailukyvyn edistämisessä

työajoilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle turvallisuudelle ja työhyvinvoinnille

kaikkein kiireellisintä on urakoida maatalouden kuormituksen vähentämiseksi ja maatalouden ympäristötuen uudistamiseksi ja tässä uuden ympäristöministerin ja maatalousministerin on pidettävä toinen toistaan kädestä kiinni

siihen tämä selonteko antaa hyviä eväitä hyviä toimenpiteitä jotta tämä tasa arvo suomessa toteutuisi

tarvitsemme jatkossakin lisätoimia työturvallisuuden takaamiseksi ja viittaan tässä väkivallan uhkaan ja väkivaltaan jota koetaan erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa

ydinkysymys ja myöskin eduskunnan tehtävä kun tätä talousarviota ja valtion kehyksiä käsittelemme onkin arvioida a onko budjetissa riittävät kasvun elementit ja b onko talouden tasapainottaminen riittävän ripeällä uralla sellaisella uralla jolla syntyy säästöjä kestävällä tavalla muuttamalla rakenteita ja toimintatapoja siten että varaudumme myös tulevaisuuden haasteisiin

toimien on todella oltava parempia ja vaikuttavampia kuin edellisen hallituksen jonka aikana itämeren päästöt suomen osalta ikävä kyllä vain kasvoivat

vastuullinen kansa ei syö lapsiensa mahdollisuuksia ja siksi kataisen hallituksen toisena keskeisenä tavoitteena on velkaantumisen taittaminen kestävän kasvun aikaansaaminen ja sitä tukevat rakenteelliset uudistukset

vähemmän kunniakasta ja suoraan sanottuna aikamoinen suuri lommo on se että tällä hallituskaudella emme ole voineet toteuttaa sitä mitä edellisen hallituksen vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaan kirjattiin

erityisesti tarvitaan tämän osalta toimenpiteitä ja ilahtuneena olen huomannut että ministeri risikko on julkisuudessa nostanut esille sen että tähän on tartuttu työturvallisuuslakiin ja sen asetukseen

kun tämä uusi hallitus neuvoteltiin uudelleenkirjattiin ja kiritettiin sitä että vanhemmuuden kustannukset korvattaisiin ja pidän aivan välttämättömänä ennen kuin luvataan lisää tässä asiassa että tämä asia hoidetaan

arvoisa puhemies

jos me johonkin haluamme lisärahaa meidän on etsittävä se aina ensisijaisesti uudelleen kohdentamalla budjetin sisällä olevia voimavaroja

vakava tosiasia on se että niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilla

kun työturvallisuuslaki on tässä esillä niin haluan viitata vielä väkivaltatilanteeseen liittyen toiseen lainsäädäntöön kun täällä on ministeri paikalla

samoin hyvän ja perheystävällisen työelämän edistämisessä on toimittava samalla tavalla jotta ihmiset jaksavat työelämässä paremmin ja pidempään

tiedämme varsin hyvin että monet naiset ovat perheen perustamisiässä silloin kun lapset syntyvät pätkätöissä